kun ulkoisen adoption kohdalla täällä puhuttiin tutkimustuloksista ja mietittiin miten se siihen lapseen vaikuttaa ja annettiin selvästi ymmärtää että se ei vaikuta hyvin niin samalla tietysti olisi hyvä muistaa aikaisemmat päätökset perheen sisäisestä adoptiosta ja sitä kautta se tosiasia että tässä yhteiskunnassa on lapsia joilla on kaksi vanhempaa jotka ovat samaa sukupuolta

ja silloin meidän vastuullisten päättäjien tehtävänä on myöskin tukea näiden lasten kasvua ottaa vastuu niistä aikaisemmista päätöksistä ja edelleen vahvistaa sitä polkua että myöskin näissä perheissä se hyvinvointi kestää on ja pysyy ja ne lapset myöskin pystyvät kasvamaan terveiksi hyviksi aikuisiksi

mutta sitä suuremmallakaan syyllä me emme ainakaan voi tehdä niin että nyt tämä haudataan jonkin alle ja keskustelu päättyy tähän vaan jos meidän käsityksemme ihmisoikeuksista ja tasa arvosta ovat näin kaukana toisistaan ja me väistämättä vaikka yrittäisimme pysyä faktassa menemme tunnepuolelle on ehdottoman tärkeätä että keskustelua jatketaan ja asianmukainen käsittely taataan eikä niin että se hävitetään jonnekin

arvoisa puhemies

salissa on käyty hyvin kirjavaa keskustelua tänään ja on selkeätä että meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä erilaisia arvomaailmoja erilaisia tulokulmia

jopa jos ajatellaan sitä puolta mihin itse kuulun elikkä puollan tätä aloitetta niin jos kuuntelee meidänkin argumentointiamme niin meillä on erilaisia tulokulmia näkemyksiä

toiset katsovat enemmän tilastoja järkisyitä lakikehikkoa toiset lähestyvät asiaa enemmän tunteen puolelta ja on kaikkea myöskin siltä väliltä

tämä on kunnioitettavaa ja sitä haluan kunnioittaa mutta samaan aikaan toisaalta olen sitä mieltä että yhteiskuntana meidän pitäisi koko ajan pyrkiä niin sanottuun absoluuttiseen ihmisoikeuskäsitykseen koko ajan pyrkiä kohti sataprosenttista toteutumista siinä että kaikki ihmiset yhteiskunnassa voisivat kokea että he ovat tunnustettuja ja arvostettuja

ja siihen minun mielestäni aika hyvin pätee perusihmisoikeuskäsitys siitä että kenenkään vakaumus ei saisi pohjautua toisen ihmisryhmän elinolojen tai elinehtojen kaventamiseen tai jollakin tavalla rajaamiseen

mielestäni tästä on kyse myöskin kun puhutaan tästä tasa arvoisesta avioliittolaista elikkä nimenomaan siitä minkälaista yhteiskuntaa me haluamme tulevaisuudessa luoda

pohjautuuko se siihen että me jaamme ihmisiä erilaisiin karsinoihin missä heillä on eri määrä erilaisia oikeuksia toisilla enemmän toisilla vähemmän vai pyrimmekö me koko ajan siihen että me olemme kaikki samassa paketissa ja menemme yhtenäisenä yhteisönä eteenpäin

olemmeko me yhteiskunta joka kuulee sen että joku jostakin ääneen sanoo että en voi hyvin kaipaan yhteiskuntani tunnustusta koen että oma elämäntapani ei ole näkyvä ja tunnustettu ja tasa arvoinen ja uskallammeko me ja haluammeko me reagoida siihen

itse olen jossain määrin ollut myöskin eduskunnan ulkopuolella aktiivinen tämän asian puitteissa ja välillä tai aika usein yhdistetään niin että koska itse olen homoseksuaali ajan tätä asiaa sen takia että haluan itselleni varmistaa tässä perheen saannin

tässä keskustelussa kuitenkin puhutaan faktojen lisäksi myöskin siitä tunnustuksesta ja tasa arvosta ihmisoikeudesta ja ajattelin kuitenkin oman tarinan kautta hieman valottaa sitä mitä se voisi tarkoittaa mikä sen merkitys ihmiselle on että hän kokee että hänen elämäntapansa on tunnustettu ja tasa arvoinen yhteiskunnassa ja mikä sen vaikutus on ihmisen henkiseen hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin viedä omaa elämää eteenpäin

kaikista suurin merkitys oli sillä mitä näin omassa kantaravintolassani jossa kävin melkein joka päivä

tutustuin siellä miespariin joka oli adoptoinut tyttären boliviasta

koko perhe tuli aina tähän meidän samaan kantaravintolaamme kuudelta illalla

ja itselleni vain se näky että minä näin tämmöisen perheen jossa oli vanhempina kaksi samaa sukupuolta olevaa ihmistä he olivat terveitä tasapainoisia ihmisiä he muodostivat perheyksikön heillä oli hyvinvoiva iloinen lapsi oli korvaamattoman tärkeä ja eheyttävä näky myöskin itselleni suhteessa siihen miten itse pystyisin viemään omaa elämääni eteenpäin

syy miksi kerron oman tarinani liittyy ehkä siihen että uskoisin että myöskin niiden ihmisten joukosta joita tämä lakialoite myöskin koskee varmasti löytyy muita jollain tavalla kanssani samankaltaisia ihmisiä jotka pohtivat näitä samoja näkökulmia

eli on hyvä muistaa että tutkimusten ja kehikkojen lisäksi on ennen kaikkea kyse siitä että kun ihminen on osa yhteiskuntaa niin voiko hän tuntea ja kokea että hän on näkyvä ja todellakin tasavertainen osa sitä yhteiskuntaa

olin siellä kymmenen päivää tutustumassa maassa tehtävään kehitysyhteistyöhön ja oli selvää että maassa on vielä paljon epäkohtia ja paljon työtä edessä paljon köyhyyttä ja epätasa arvoa

mutta luin siellä viimeisenä aamuna lehdestä uutisen jossa kerrottiin että nepal järjestää syksyllä aasian ensimmäisen suuren urheilutapahtuman seksuaalivähemmistöille

saman artikkelin yhteydessä myöskin kerrottiin että kun maassa ollaan valmistelemassa uutta perustuslakia niin on oletettua ja aika selvää että tähän perustuslakiin tulee kirjaus siitä että avioliitto on kahden täysi ikäisen aikuisen ihmisen välinen liitto

itse ajattelisin että yksi tärkeimmistä asioista kun sitä kehitystyötä tehdään on tuoda nuoret itse siihen keskiöön niin että he olisivat itse aidosti niitä palveluita suunnittelemassa ja myöskin ehkä osittain itse sitä palvelua antamassa toinen toisilleen

me olemme käyneet tosi tulehtunutta keskustelua suomalaisessa yhteiskunnassa ja minä olen aivan varma että se tulee aika pitkäksi ajaksi jättämään isot arvet ja se tulee vaikuttamaan myös siihen miten ihmiset tähän yhteiskuntaan kotoutuvat sen kielen ja työn lisäksi

arvoisa puhemies

minusta on hienoa että täällä mainitaan se että pyrittäisiin vahvistamaan sitä että jokainen siviilipalveluksen suorittava pääsisi myöskin tähän palvelujaksoon eli löytyisi se työpaikka missä tätä palvelusta voi suorittaa koska se on myös äärimmäisen tärkeä jatkumo nuoren elämässä sitten myöhemmin opiskelu ja työelämään

olisin kysynyt ministeriltä onko ollut puhetta tai olisiko mahdollista laajentaa sitä aluetta mistä näitä paikkoja voitaisiin hakea tai jopa niin että palveluksen pystyisi mahdollisesti suorittamaan ulkomailla

sitten nuorisotakuuseen liittyen vielä mikä on äärimmäisen tärkeä hanke ja millä on saatu paljon hyvää aikaan mutta haasteita vielä on olisin kysynyt myöskin ministeriltä kun on tullut jonkin verran viestiä että esimerkiksi sanssi korteista ei välttämättä ole tietoa

nuori on hakenut että haluaisin sanssi kortin tämmöiseen työhön ja sitten on saattanutkin tulla tieto että ikään kuin tämäntyyppiseen yritykseen sitä ei voisikaan käyttää ja sitten kun on jaksanut voimakkaasti puskea niin lopulta sanssi kortin on saanut

tässä puhuttiin siitä että suomi ikään kuin vetäytyisi keräämään voimia koska meillä on taloudellisia vaikeuksia ja sitten voidaan tehdä enemmän

ja niin kuin täällä on kuvailtu niin isoilla leikkauksilla se tuho tai se kehityksen hidastuminen pysähtyminen mikä siitä seuraa ihan konkreettisesti se on ihan valtava vuosien määrä ennen kuin kurotaan ensin se umpeen ja päästään takaisin siihen mistä lähdettiin

se että sitten me tulisimme niillä vahvemmilla lihaksilla ei ole inhimillisesti kestävää mutta se ei myöskään taloudellisesti minun mielestäni ole kestävää ja niin kuin täällä on todettu se on myöskin sen jo käytetyn rahan hukkaan heittämistä monella tavalla

ensimmäinen puhe arvokkaassa istuntosalissa on pelottava asia mutta tärkeä aihe antaa rohkeutta ja voimaa

arvoisa puhemies

olen tänään valinnut puhua ryhmästä joka ikävä kyllä ei vieläkään ole tässä salissa edustettuna vaikka se olisi elintärkeää koko yhteiskunnalle

rakentavan maahanmuuttopolitiikan sijaan keskustelussa tuntuu olevan entistä sallitumpaa syyllistyä yleistyksiin jotka niputtavat ja ylenkatsovat eri maahanmuuttajaryhmiä

kaikenlainen rasismi ja syrjintä tulee kitkeä yhteiskunnastamme ja muualta tulleiden juurtumista suomalaisen yhteiskunnan osaksi tulee tukea edistää ja helpottaa kaikin tavoin

arvoisa puhemies

maahanmuuttokriittisiä puheenvuoroja on usein perusteltu sillä että suomalaisten asiat tulisi saada kuntoon ennen kuin aletaan huolehtia muista

nämä kaksi asiaa eivät missään tapauksessa sulje toisiaan pois

mitä paremmin muualta tulleet ihmiset löytävät paikkansa osana suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa sitä paremmat edellytykset meillä on viedä eteenpäin vahvaa hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä suomea suomea jonka ykkösarvona on varmistaa että kaikki ovat mukana matkassa ja jossa jokainen kansalainen kokee että heillä on ääni ja sitä ääntä myöskin kuunnellaan

emme voi enää erottaa suomalaisia ja muualta tulleita toisistaan kun puhutaan ihmisistä jotka asuvat suomessa

sekä kantasuomalaisilla että maahanmuuttajilla tulee olla edellytykset elää ihmisarvoista elämää

tosiasiassa poliitikkoina meidän tulisi aina lakkaamatta kääntää sormi itseemme

mitä me voimme tehdä tämän vastakkainasettelun torjumiseksi ja miten me voisimme edistää molempien asiaa ja näin myöskin suomen asiaa

arvoisa puhemies

kyse on lopulta aina kahden ihmisen välisestä kohtaamisesta mutta ilmassa on tällä hetkellä paljon pelkoa ennakkoluuloja arkuutta ja vastaamattomia kysymyksiä

meidän on uskallettava istua saman pöydän ääreen ja yhdessä kehittää sellaista maahanmuuttopolitiikkaa joka on ihmistä kunnioittavaa avointa tehokasta ja tuottavaa politiikkaa jonka avulla jokainen suomeen tuleva ihminen löytää paikkansa yhteiskunnastamme politiikkaa joka uskaltaa rohkeasti määrittää kuvan tulevaisuuden suomesta jossa jokainen voi ja saa tunnistaa itsensä

sisukkaana maana meillä on kaikki mahdollisuudet luoda onnistuneesta maahanmuuttopolitiikastamme jopa kansainvälinen vientituote

mikä olisikaan hienompaa kuin jos pienellä suomella olisi esitellä yhteiskuntamalli jossa kotouttaminen olisi viety huippuunsa ja voisimme puhua todellisesta hyvinvointivaltiosta joka pohjautuu todelliseen tasa arvoon

arvoisa puhemies

kyse ei ole vain prosentuaalisesti pienen vähemmistön asiasta vaan koko yhteiskuntamme arvomaailmasta ja suhtautumisesta ihmisyyteen

tällä teolla me myös määritämme olemmeko maailman ihmisoikeuspolitiikassa edelläkävijöitä vai emme

arvoisa puhemies

ei ole varmaan kenellekään suuri yllätys että aloitan puheeni puuttumalla seksuaalivähemmistöjen elämään ja oikeuksiin liittyviin epäkohtiin ulkopoliittisesta näkökulmasta

verrattuna monien kehitysmaiden seksuaalivähemmistöpolitiikkaan elämämme suomessa on hyvin etuoikeutettua ja kaukana siitä todellisuudesta mitä monien ihmisten arki ja elämä on päivittäin

tässä tapauksessa festivaali oli pieni huone pimeällä sivukujalla ja pölyttynyt valkokangas

en itse ole suorittanut asevelvollisuutta

olen aikanaan saanut vapautuksen henkilökohtaisista syistä joten armeija ja ylipäätään puolustusvoimat itselleni on hyvin kaukainen asia johon on nyt pitänyt tietenkin juurevammin perehtyä

tapahtuma oli kuitenkin suuri saavutus sillä sen järjestämistä oli edeltänyt usean kuukauden taistelu viranomaisten kanssa jotka pyrkivät kaikin laillisin keinoin estämään tapahtuman järjestämisen

kyse ei tietenkään ole pelkästään elokuvafestivaalista vaan ihmisoikeuksien ja tasa arvon väistämättömästä merkityksestä kun puhutaan kehityksestä ja köyhyyden nujertamisesta turhien kuolemien välttämisestä

aihe on arka ja myös hyvin tunnepitoinen

asepalvelus on aina ollut myös vahva osa suomalaisen miehen roolia yhteiskunnassa ja se on ollut monelle suvussa periytyvä kunnia ja isänmaan asia

arvoisa puhemies

suomen ulkopolitiikan keskiössä tulisi aina olla ihmisoikeudet ja tasa arvo pyrkimys ympäristön ja ihmisten kestävään kehitykseen

on tärkeää että kaikessa kansainvälisessä kanssakäymisessä toisimme aina mahdollisuuksien mukaan esille myös kumppanimaiden ihmisoikeudelliset epäkohdat

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on tärkeää että eun päästöoikeuksien huutokaupasta ohjataan tuloja kehitysyhteistyöhön ja nuo tulot korvamerkitään käytettäväksi nimenomaan kehitysyhteistyöhön

arvoisa puhemies

mitä enemmän kansainvälinen yhteisö suomi mukaan lukien vähentää tukeaan kehitysmailta sitä enemmän saamme kokea avun vähentämisestä aiheutuvia bumerangivaikutuksia